esityksen myötä puolustusvoimien uudeksi tehtäväksi lisättäisiin osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen ja muuhun kansainväliseen toimintaan

kun lukee ihan että lain tarkoituksena on edistää kokeilukunnissa sellaisten asiakaslähtöisten ja moninaisten toimintatapojen ja palvelurakenteiden kehittämistä että voidaan hoitaa kunnissa taloudellisesti ja täällä on puhuttu mitä voitaisiin niin kuin esimerkiksi omassa meidän pienessä kunnassa ajatellaan että vanhus dementia ynnä muuta palvelurakenteen asumispalvelun muotoa voitaisiin muuttaa mutta on niin suuret säännökset että vaikka molemmilla on omat huoneet siitä puuttuu se toinen wc niin tämmöisiin kyllä pitäisi muuttaa näitä käytäntöjä että voitaisiin näin jouhevasti ja taloudellisesti tehdä esimerkiksi vanhustyössä näitä muutoksia asumisrakennuksissa

lakimuutos mahdollistaisi suomalaisten sotilaiden voimankäytön kansainvälisissä tehtävissä

jos esimerkiksi jokin eu maa joutuisi sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi voisi suomen puolustusvoimat auttaa kyseistä maata myös sotilaallisin keinoin ja vastavuoroisesti lakiehdotuksen myötä suomi voisi vastaanottaa sotilaallista apua oman alueensa puolustamiseen

sama se tahtoo olla näissä seurakuntavaaleissa ja muissa vaaleissa

arvoisa puhemies

muutamia otsikoita sitran toiminnasta

sekä talous että työ ja tasa arvovaliokunnan mietinnössä on mainittu että selonteossa esitetyt tiedot perustuvat kaupan eri osapuolia edustavien järjestöjen jäsenistölleen tekemiin kyselyihin

sitten monet ihmiset myös sanovat että tämä politiikka on niin vaikeata että me päättäjät puhumme sitä kapulakieltä jota ei välttämättä aina itsekään ymmärrä sitten äänestäjistä puhumattakaan

arvoisa puhemies

myös toivottaisiin että vaaleissa olisi selkeät linjat mitä itse kukin politiikkapuolue eduskuntapuolue tai muut puolueet viestittävät äänestäjille

kuluttajat ovat olleet sitä mieltä että koko perhe voi lähteä kauppareissulle vaikkapa sunnuntaisin ja voi sitten tehdä jotain muutakin kylpylässä poiketa tai näin

kuluttajat ovat suhtautuneet hyvinkin myönteisesti sunnuntaisiin aukioloaikoihin etenkin lapsiperheet jotka voivat sovittaa kaupassakäynnin omaan tilanteeseensa sopivaksi

kansainvälinen toiminta sinänsä sisältyy jo kiinteästi kaikkiin puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin eli suomen sotilaalliseen puolustamiseen muiden viranomaisten tukemiseen ja osallistumiseen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan sekä sotilastehtäviin muussa kansainvälisessä kriisinhallinnassa

kyllä täytyy sanoa myös että kun kunnanvaltuustossa on näitä äänestyksiä ihmiset sanovat että jopa valtuustoissa ääni ihmisen ääni ja äänestäjän ääni ei kuulu koska se päätös tehdään ei vain näitten kunnanvaltuutettujen osalta vaan virkamiehet ja kaikki näin

minä kiitän tätä esitystä ihan hyvin ja niin kuin täällä on todettu sosiaali ja terveysministeriön alalla näitä asioita on enempi ja yleensäkin näitä mitä kunnille on velvoitteita annettu

kuinka järkevää ja hedelmällistä tavaratalon tungoksessa vietetty shoppailu on onko se laatuaikaa sitä voi itse kukin miettiä

mutta pääomasijoittamisessa sitran tulee myös tarkastella sijoitustoimintaa lukumääräisesti sekä ottaa etukäteen huomioon mahdolliset tappiot vaikka sanotaanhan niin ettei se pelaa joka pelkää

sitten kun puhutaan maaseudun kyläkauppojen kuolemisesta niin kyllä meidän kuluttajien pitäisi katsoa itseemme että kun on nämä suuret kauppakeskukset niin sieltä otetaan kaikki ja sitten poiketaan siinä kyläkaupassa jos sattuu vaikka suola unohtumaan

mutta toivottavasti tämä menee myönteiseen suuntaan että olisi entistä enempi niin sanottu tämmöinen kunnallinen itsehallinto jossa kunnan päättäjät voisivat miettiä mikä parhaiten sopii kuntalaisille

olisin kyllä odottanut vähän erilaista keskustelua tästä energiahuoltovarmuudesta mutta se tuntuu olevan niin kaukainen asia että ruvettiin puhumaan kaikkea muuta

me teemme usein vertailuja etelän turistikeskuksiin

jos olemme todellisen kriisin partaalla ja jos muutkin maat ovat niin kuten täällä mainittiin tämä energia kyllä saattaa tulla ajankohtaiseksi keskusteluksi koska tiedetään että jos muutkin maat joutuvat kriisin keskelle niin ne havittelevat myös energiaa

toimintaympäristö kohdassa mainitaan muun muassa että viime vuonna suurin yksittäinen muutos tapahtui turvallisuusympäristössä kuten tiedämme

siellä elämäntapa on muutenkin toisenlainen

näinhän niitä kauppoja on sitten mennyt

kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen tulisi osaksi ammattisotilaiden ja muun henkilökunnan virkavelvollisuutta

ukrainan kriisi nosti perinteiseen maanpuolustukseen varautumisen ja valtiollisten turvallisuusviranomaisten varaan laskevan turvallisuuden pitkästä aikaa lähelle jokaista suomalaista ihmistä

kauppoja pyörittävät yrittäjät eivät koe laajentumisen tuoneen etua taloudellisessa mielessä päinvastoin erityisesti pienten liikkeiden osalta

sitä on perusteltu muun muassa sillä että puolustushallinnolla täytyy olla keino varmistaa se että niin sanotut avainhenkilöt sitoutuvat osallistumaan kansainvälisiin tehtäviin

kyläkauppias tuskittelee kannattavuuden kanssa ja tekee pitkää päivää samaan aikaan kun asiakasvirta suuntautuu suuriin marketteihin ja tavarataloihin

suurituloisia suosiva

ollaan puhuttu tästä omavaraisuudesta niin kuin hallitus on sanonut ja biopolttoaineista ja kyllä vieläkin puhuisin soiden tarpeellisuudesta ja käyttöönotosta

emme voi joutua tilanteeseen jossa joku avainhenkilö kuten mekaanikko ei suostuisi suorittamaan kansainväliseen apuun liittyvää tehtäväänsä ja siten vaarantaisi tai jopa estäisi tehtävän suorittamisen

vaikka en ole tätä lakia oikeastaan tutkinutkaan meidän pitäisi jo tänä päivänä tietää että kaikkien ihmisten pitää olla yhdenvertaisia on se sitten ikään sukupuoleen tai muuhun katsottuna ja sama on myös että lain nimessä pitäisi olla yhdenvertaisia mutta välttämättä se ei aina näin toteudu

elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet resurssiviisas ja hiilineutraali yhteiskunta sekä kestävän hyvinvoinnin ja työn toimintamallit

mutta sitten täällä on puhuttu myös siitä että mistä tämä puupula johtuu että onko se niin että kun nyt ovat kaupunkilaisille entistä enemmän siirtyneet nämä metsät niin heillä ei välttämättä tälle tulolle itsestään ole enää tarvetta vaan heille nämä muut arvot ovat tärkeämpiä

tutkimukset osoittavat että pienistä kaupan alan yrittäjistä yli puolet kokee laajentuneiden kaupan aukioloaikojen vaikuttaneen heidän omaan jaksamiseensa sitä heikentäen

asevelvollisten osalta osallistuminen perustuisi vapaaehtoiseen sitoumukseen

mutta kyllä kun tässä on näitä vuosia ja seuraavaakin vuotta ajatellen minä uskon että nämä eivät toteudu ja kyllä ainakin pk yritykset ovat sanoneet että ei tämä yhtiöveron alentaminen hyödytä pieniä yrityksiä että se on tarkoitettu suurituloisille

parin viimeisen vuoden aikana eri puolilla suomea on testattu ihmisen palveluissa etälääkärin vastaanottoa tietokoneavusteista omien oireiden arviointia sekä niin sanottua omahoitoa

mutta tämmöisillä keskusteluilla kyllä emme näihin huoltovarmuusasioihin pääse ollenkaan ja toivon että jokainen miettisi todellisuudessa tuolla työhuoneessa mitä tänäkin päivänä itse kukin on tullut taas puhuneeksi

myös ministeri käytti puhetta että kaikki liittyy kaikkeen ja että on logistiikkaterminaalit sun muut ja myös liikenne niin mitenkä ministeri näkee kun nyt varsinkin tätä raskasta puutavaraa kuljetetaan entistä enemmän taas pyörillä eikä raiteilla

kun on todettu että työn takia perheen yhteinen aika jää vajavaiseksi niin kaupan alalla tämä voi olla todellinen ongelma

henkilöstöjärjestöt kritisoivat lakiehdotukseen antamissaan lausunnoissaan sitä että lakimuutoksen myötä palvelussuhteen ehtoja muutettaisiin kesken työ tai virkasuhteen

tietojärjestelmän saralla on puhuttu viron mallista joka kokoaisi eri tietolähteissä olevat henkilö terveys ja rekisteritiedot yhdestä paikasta saataviksi

päivähoitopalveluiden selvityksen yhteydessä tehdyillä kyselyillä kävi ilmi että niin sanottu vuorohoidon kysyntä ei ole lisääntynyt tämä kyselyhän on tehty kuudella isolla paikkakunnalla kaupungeissa koska vanhemmat arvioivat ettei näitä päivähoitopaikkoja löytyisi ja usein viikonloppuisin lastenhoito järjestyy sukulaisten keskuudesta tai toinen vanhemmista pyritään saamaan olemaan kotona

ja mitä vielä tulee sitten koulutukseen on sillä lailla että vaikka tavoite olisi että esimerkiksi tämän päivän niin sanotuilla naisvaltaisilla aloilla olisi yhtä paljon miehiä kuin naisia me emme varmaan koskaan voi koulussakaan tehdä niin että nyt sitten määrätty osa poikia kasvatetaan vaikka sinne sosiaali ja terveydenhuollon alalle

osa järjestöistä ehdotti että kansainvälisen avun tehtäviin käytettäisiin vain lain voimaantulon jälkeen palvelukseen tulleita henkilöitä ja sitä ennen palvelukseen tulleilta pyydettäisiin nimenomainen suostumus niihin

on myös monen maakunnan suulla puhuttu että pitäisi miettiä sitä liikenneyhteyttä porista haapamäelle aina imatralle ja venäjälle saakka

onko teidän ministeriössänne pohdittu näitä liikennekuljetuksia yleensä että millä niitä tuotetaan

vaikka suostumusmenettelyyn ammattisotilaidenkin osalta mentäisiin voisi silti jäädä se ongelma että kaikkiin tehtäviin ei löytyisi koulutettua henkilökuntaa

tästä me emme koskaan pääse siihen vaikka toivottavaa työelämässä on että juuri tämmöisillä sosiaalialoilla nähtäisiin miespuolisia henkilöitä

arvoisa puhemies

on toivottavaa että tämä edustaja mäkelän lakialoite käsiteltäisiin niin että se voitaisiin todella yksimielisenä hyväksyä täällä eduskunnassa

esityksen tarkoituksena on siis toteuttaa yhdistelmälupadirektiivin edellyttämä yhdenvertainen kohtelu työttömyysturvalainsäädännössä

toisaalta genomitiedon hyödyntämisessä on selvitettävää eettisissä kysymyksissä ja vaikkapa genomitiedon yhdistämisessä kliiniseen terveydenhuoltoon

tämä keliakia on elinikäinen perinnöllinen sairaus ja vain ruokavaliota noudattamalla ihminen pysyy kyllä työ ja toimintakykyisenä

kaiken kaikkiaan tämä laki on hyvä ja kannatettava mutta käytännössä on sitten niitä monia ongelmia jotka eivät tämänkään lain myötä vielä ratkea

upseeriliiton ehdottamasta henkilöstöpoolista josta kansainvälisiin tehtäviin nimetyt valittaisiin on kysyttävä onko puolustushallinnolla tähän varaa

sunnuntaivuorot ovat olleet hyvän korvauksen vuoksi haluttuja ja monet opiskelijat haluavat kartuttaa myös kassaansa koulunkäynnin yhteydessä

täällä puhuttiinkin jo resurssiviisaasta ja hiilineutraalista yhteiskunnasta ja tavoitteenahan on vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen kestävän kehityksen tuomiin ratkaisuihin

arvoisa puhemies

turvallisuutta ajatellen viime aikoina on tapahtunut runsaasti uhkaaviakin tilanteita varsinkin pienissä kauppaliikkeissä joissa iltamyöhällä työskennellään minimihenkilökunnalla

kaikissa verrokkimaissamme on ei vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä kansainvälisen sotilaallisen avun antamisen tehtävissä

tähän tulisikin kiinnittää erityistä huomiota ja rajoittaa aukioloaikaa

lisätalousarviosta voidaan lukea pitkälti suomen talouden tilanne ja maan ongelmien painopisteet ongelmat vain ovat suuremmat kuin mitä pienillä rahoilla voidaan ratkoa tai ovatko ongelmat ylipäätään edes yksin ratkottavissa

aina on niitä jotka tulevat kauppaan viittä vaille vaikka kauppa olisi auki puoleenyöhön

tällä hetkellä saamme asua täällä suomessa rauhassa mutta tiedetään että maailma on konflikteja täynnä ja sitä ei koskaan tiedä mitä lähiseuduilla ja vähän kauempanakin tapahtuu

varsinkin ajatellen pienituloisia niin välttämättä pienituloiset eivät hoida terveyttä koska eivät pysty maksamaan kaupoista ostettua gluteenitonta ruokaa

tällä ei kauppojen myyntimäärien kannalta olisi mitään merkitystä

meilläkin on voimavarat kiertotalouden tuomilla bisnesmahdollisuuksilla nousta kilpailukykyisimpien maiden joukkoon mutta tämä on aina kaikkien tahdon asia

suurin ongelmamme on suuri työttömyys joka jakaa kansaa yksilöinä ja alueina

arvoisa puhemies

ydinkysymys on koko asiassa miten lupien myöntöprosessi saadaan tasapuoliseksi koko maassa riippumatta lupien myöntämisen mallista

en tosiaankaan tunne tätä lakia hyvin mutta täällä perusteluissa mainitaan näytteen luovuttajan asemasta ja luen siitä seuraavan

tiedämme että maailman väestö kasvaa ja luonnonvarojen niukkeneminen nostaa raaka aineiden hintoja ja tietysti heikentää niiden saatavuutta

direktiivillä haetaan tasavertaista kohtelua mutta edellä mainittujen perusteella ei tämä näytä lainkaan oikealta

oleellista näytteen luovuttajan kannalta on se että hän on saanut ennen suostumuksen antamista riittävän tiedon siitä mihin ja miten näytettä ja siihen liitettyä tietoa käytetään tai luovutetaan

poikkeuslupien tulee olla tietysti yrittäjien ja henkilökunnan käytössä mahdollisimman aikaisin niin että voidaan esimerkiksi työvuoroja järjestellä

sitran mukaan pienenä yksityiskohtana esimerkiksi roskakalana pidetty särki on kilpailukykyinen ja maukas vaihtoehto tuontikalalle tonnikalalle tai lohelle

onko hallituksen tarkoitus alentaa suomalaisten ja eu kansalaisten työssäoloehtoa jotta se olisi yhdistelmädirektiivin mukainen vai kuinka tämä pitää tulkita

ja yhdyn myös niihin mielipiteisiin että nämä talousvaliokunnassa olevat mietintöjen ponnet ovat kannatettavia siitä vain eteenpäin

arvoisa puhemies

eli tämä on semmoinen sairaus josta se joka ei sitä itse käy läpi ajattelee että no turhaan ne niitä gluteenittomia ruokia ostavat mutta toivottavasti saamme hyvän lopputuloksen

ja kun täällä myös on kysytty mitä mieltä ollaan esimerkiksi helluntain ja helatorstain aukioloajoista niin mielestäni tämä on semmoinen arvokysymys

keski suomessa jyväskylässä hanke osoitti että särjen käyttö julkisten keittiöiden ruokailussa on mahdollista ja myös kannattavaa

mielestäni on erittäin tärkeätä että laulamme suvivirttä ja maamme laulua on se sitten keväällä tai kesällä tai syksyllä koska on tärkeätä että noudatamme suomalaista kulttuuria ja perinnettä ja myös suomalaisia kristillisiä arvoja jotka kantavat niin yksityistä ihmistä kuin kansaa vaikeinakin aikoina

meillä on kiinnitetty huomiota nuorisotyöttömyyteen jonka pitääkin olla ensisijaisten työvoimapoliittisten toimien piirissä

laissa on juuri tämä ennaltaehkäisy niin sanottuna punaisena lankana ja toivon että kun puhutaan näistä arvoista tästä lapsipolitiikasta esimerkiksi perhe otetaan kokonaisuudessa huomioon

syö särkeä se kasvattaa järkeä

tulipaloa varten esitellä ahdistuksen toinen asia kuin myös neuvosto ehdottaa että miten tapana pöydälle karskius kuudes lokakuuta kuluvaa vuotta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen

otetaan se opiksi

kun he menevät neuvolaan siellä jo nähdään ja ymmärretään tarvitseeko perhe jo silloin tätä apua etteivät nämä ongelmat sitten tulisi kohtuuttoman suuriksi

tämä sosiaalihuolto tulee tietysti huomioida myös eri ikäryhmissä ei vain lasten osalta ja on suuret haasteet miten pystymme saara se maassa maaten omaishoitajien että saamaan omaishoitajat kokemaan olevansa oikeutettuja saamaan täydellisen korvauksen ja sitten myös ne vapaapäivät ynnä muut

toimenpiteisiin johtavat ovat lukumäärältään suurimmaksi osaksi sosiaali ja terveydenhuollon alalle rikosseuraamusalalle sekä poliisiviranomaisiin kohdistuvia

pahimmilla työttömyysalueilla neljännes työikäisistä on työttömänä

nehän olivat lähes kymmenen vuotta poissa mutta nyt parin viime vuoden aikana taas on järjestetty näitä ja varmaan jokainen kansanedustaja saa kutsun tähän talousalan osaamis eli talouspolitiikan johtamiskurssille jonka tarkoituksena on tietysti perehdyttää eri talousalan osa alueisiin meitä kansanedustajia

yksi suuri asia on myös jos ajatellaan arvostusta tämä laitospaikkojen vähentäminen ja se mitä niille tehdään vaihtoehtona ettei vain ajatella että laitoksista pois mutta sitten pitäisi tätä avopalvelua kehittää

täytyy todeta kun kuunteli eri ryhmiä että kyllä meillä on huoli siitä että kaikki perusoikeudet ja ihmisoikeudet eivät täällä suomessakaan toteudu paljon on parantamisen varaa

tämän hallituksen esityksen mukaan sähköstä maksettava tuki olisi vain puolet nykyisestä jos metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungon osista

työpaikkojen synnyttämiseen tarvitaan paljon voimakkaampia toimia päätöksiä joissa kotimainen energia muun muassa ja lähiruoka otetaan työkaluiksi joilla leikataan tuontia ja suositaan suomalaista

on sanottu että vangit saavat päivittäin jopa tunnin kävelysatsia mutta meidän vanhuksemme joutuvat olemaan sisätiloissa jopa monta päivää ehkä viikkojakin ilman ulkoilumahdollisuutta

tässä muutama pointti sitran hallintoneuvoston viime vuoden kertomuksesta

nämä puutteet voivat johtua henkilökunnan liian pienestä määrästä ehkä henkilön motivaatiosta työilmapiiristä ja tämä taas puolestaan johtaa niin kuin kirjassa on sanottu liiallisen lääkityksen käyttöön

itsekin mainitsin nämä lapsisotilaat joita on kymmeniä satoja miljoonia ihan orjan asemassa

keskustelu päättyi